lyhytnäköinen leikkauskohde on myös työllisyyden hoidon määrärahat

näitä määrärahoja käytetään muun muassa pitkäaikaistyöttömien palkkatukiin ja yrittäjien starttirahoihin

palkkatuella työllistyvä työtön tekee oikeaa työtä työehtosopimusten mukaisella palkalla ja työllistävä taho saa tukea palkanmaksuun

määrärahat ja työllistymismahdollisuudet ovat tärkeitä niin työttömien työllistävien organisaatioiden ja yritysten kuin kuntien ja koko yhteiskunnan kannalta

arvoisa puhemies

hallitukselle kerrottakoon että todellinen ongelma on se ettei maassa ole tarpeeksi työtä eikä se ratkea työttömiä kepittämällä

tosin pistää hieman epäilyttämään mitä perustulolla ohjelmassa ymmärretään kun samaan aikaan sosiaaliturvan vastikkeellisuutta halutaan tiukentaa

millaisen perustulokokeilun hallitus suunnittelee toteutettavaksi

vieraillessani viime viikolla tukholmassa isännät kertoivat että ruotsin hallitus tekee ensi vuoden budjetissa historiallisia panostuksia koulutukseen ja osaamiseen

maan hallituksen strategia on ilmeisesti lähteä mukaan kansainväliseen palkkojen polkumyyntiin vaikka jo nyt vientiteollisuuden palkat ovat keskeisiä kilpailijamaita alemmat

kysyä sopii kummankohan luulemme olevan voittajan strategia

ruotsia auttaa tietysti myös itsenäinen valuutta siinä missä euro tuottaa suomelle ongelmia mutta ei typerissä politiikkavalinnoissa voi täysin valuutankaan taakse piiloutua

leikkaamalla tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja innovaatiotoiminnasta me ammumme itseämme jalkaan sillä juuri näillä panoksilla julkinen sektori voi tukea elinkeinoelämää nousuun ja synnyttää kestäviä työpaikkoja

kun yksityinen sektori samaan aikaan leikkaa tutkimus ja tuotekehityspanoksia pitäisi valtion pikemminkin kompensoida sitä ja lisätä panoksia kuin leikata siitä

nyt ne tulevat vähenemään edelleen ja me jäämme kansallisissa tutkimus ja tuotekehityspanoksissa huomattavasti jälkeen ruotsia ja tämä tulee tulevaisuudessa näkymään myös viennissä negatiivisesti

pelkona on että nuorisotakuusta jää lopulta jäljelle vain siinä olevat nuoriin kohdistuvat pakottavat elementit kun kannusteet ja työllistämiseen suunnatut määrärahat leikataan pois

erityisen huolissani olen etsivään nuorisotyöhön kohdistuvista leikkauksista sillä se jos mikä on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

haluankin kysyä mitä suomen nuoret ovat tehneet että he ansaitsevat tällaiset leikkaukset

luuletteko velattoman valtiontalouden lohduttavan nuoria jotka on syrjäytetty yhteiskunnasta ketkä kärsivät työttömyydestä tai keiden osaamispotentiaali ei pääse kasvamaan täyteen mittaansa leikkausten tähden

on myös selvää että osaamisesta koulutuksesta ja nuorista leikkaaminen on myös valtiontalouden kannalta kestämätön strategia kun asiaa tarkastellaan vähänkin pidemmällä aikajänteellä

on lyhytnäköistä leikata nimenomaan elinkeinoelämää uudistavista yritystuista kun meidän pitäisi löytää uusia kasvualoja saada tuottavuutta ja kilpailukykyä

vaarana on että rahat eivät enää suuntaudu parhaisiin hankkeisiin jos myönnetään hankkeen laadun sijaan sen sijainnin perusteella näitä avustuksia

työllistämis ja palkkatukimäärärahoista leikkaaminen tarkoittaa että ensi vuonna harvempi pitkäaikais ja nuorisotyötön pääsee töihin

aktiivisella työllisyyspolitiikalla ei työttömyyttä yksin poisteta mutta voidaan ylläpitää ihmisten työkykyä estää syrjäytymistä ja katkaista työttömyyden pitkittyminen ja estää sen muuttuminen rakenteelliseksi

elinkeinotuet voivat olla joko taloutta uudistavia tai säilyttäviä ja tekesin rahoitus on nimenomaan taloutta uudistavaa rahoitusta ja sillä vaikutetaan pitkäjänteisesti yritysten kilpailukyvyn säilymiseen ja paranemiseen ja uusien tuotteiden ja työpaikkojen syntyyn

säilyttävätkin tuet ovat joskus perusteltuja mutta hallituksen ratkaisu esimerkiksi alentaa kaivosten maksamaa sähköveroa samalla kun tekesin uutta luovaa ja taloutta uudistavaa tukea leikataan on mielestäni lyhytnäköinen

kaivosten nostamisen normaalin sähköveron piiriin voi katsoa olevan valtion perimää korvausta kansallisvarallisuutemme hyväksikäytöstä tilanteessa jossa suomessa ei ole varsinaista kaivosveroa

julkisuudesta ollaan saatu lukea huolestuttavia uutisia ja suunnitelmia tekesin alueellistamisesta ja tästä kysyinkin ministeriltä mutta en saanut vielä vastausta

tähän asti tekesin rahoituspäätökset on tehty valtakunnallisesti niin että kaikille hankkeille on samat kriteerit riippumatta siitä missäpäin suomea ne ovat

tavoitteena ja periaatteena on ollut käyttää verorahat mahdollisimman tehokkaasti ja kansainvälisesti tunnettu ilmiö onkin että menestyvä innovaatiotoiminta keskittyy monialaisiin kasvukeskuksiin

jos hallitus todella suunnittelee tekesin rahojen alueellistamista niin vaarana on että syntyy tilanne että rahat eivät synny kaikista parhaisiin hankkeisiin vaan jotkut hyvät hankkeet jäävät rahoittamatta ja joillekin huonoille hankkeille saatetaan pelkän sijainnin vuoksi antaa rahoitusta

me tarvitsemme erilaisia aluekehitysrahoitusinstrumentteja mutta en näe että tekesin tki rahoitus olisi tähän oikea instrumentti

mutta lopuksi haluan vielä todeta siitä että ensi vuoden aikana valmistellaan uusi energia ja ilmastostrategia ja on erittäin hyvä ja tarpeellista että se laitetaan liikkeelle

toivottavasti tässä uudessa strategiassa otetaan erityisesti huomioon energian pientuotannon mahdollistaminen ja tukeminen sekä energiatehokkuustoimenpiteiden ja älykkäiden energiajärjestelmien rakentaminen

arvoisa puhemies

kuten olen jo lain aiemmassa käsittelyvaiheessa tuonut esille lakia vähittäiskaupan ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pitää muuttaa mutta sitä ei pidä kumota

parturi kampaajat on vapautettava aukiolosääntelyn piiristä

lisäksi täytyy kritisoida valmistelua jossa ei ole otettu riittävästi huomioon työntekijöiden asemaa eikä tehty vaikutusarviointeja

esitetyllä lainmuutoksella on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia erityisesti palvelualan henkilöstön elämään kun yö ja pyhätyö mahdollisesti lisääntyy

lisäksi päivittäistavarakaupan pienten yksiköiden kilpailuetu poistuu minkä todennäköisenä seurauksena on kaupan keskittyminen

kuluttajat ovat pääosin tyytyväisiä nykyaukioloaikoihin eikä esitetyllä lainmuutoksella arvioida olevan positiivisia työpaikkavaikutuksia

kannatan edustaja nurmisen tekemää hylkäysesitystä